on kuitenkin selvää että leikkaamalla julkista sektoria ilman talouskasvua emme saa aikaan käännettä parempaan heti vaan joudumme menemään pohjan kautta

siten onkin selvää että lyhyellä aikavälillä talouskasvua hidastavien leikkausten tielle kannattaa lähteä vain mikäli on näkymä sellaisista uudistuksista ja niiden toimeenpanosta joilla vastaavasti syntyy kasvua

herra puhemies

kyllä eläinten hyvinvointi ja suojelu ovat varmasti tällaisia hyväksyttäviä ja painavia perusteita siihen että rituaaliteurastus siinä muodossa miten eu asetus sen mahdollistaa voitaisiin suomen perustuslain mukaan kieltää

arvoisa herra puhemies

joudumme vielä ensi vuodelle tekemään näin alijäämäisen budjetin koska tämä uudistuksiin kykenemätön hallitus jatkanee huhtikuuhun

samoin myös tämä nykykäytäntö jossa on tällainen uskonnollinen teurastus jossa tainnutus tehdään samanaikaisesti verenlaskun kanssa voitaisiin kieltää

mutta jos ensi vuonna rohkeutta ei riitä tietää se sitä että seuraava nousu tulee vasta pohjakosketuksen jälkeen

mutta olen edustaja zyskowiczin kanssa siinä samaa mieltä että aivan varmasti on yhtä lailla painavat perusteet että myös kerjääminen rikollisuutta lisäävänä ilmiönä ja nimenomaan siihen liittyvänä on yhtä lailla siihen on painavat perusteet että sekin voitaisiin kieltää

arvoisa herra puhemies

perussuomalaisten varjobudjetti on sinivalkoista talouspolitiikkaa edistävä laadukas linjapaperi joka onnistuneesti haastaa hallituksen sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta syventävän budjetin

perussuomalaiset asettavat suomen kansan edun etusijalle budjettivaihtoehdossaan poiketen hallituksesta jonka budjetti on syntynyt erinäisten etujärjestöjen lobbauksen vaikutuksesta

arvoisa herra puhemies

hallituksen kaavailemat veronkorotukset moottoribensiini diesel ja sähköveroihin tulevat olemaan kova taakka pienituloisille suomalaisille autoilun kustannusten ja asuntojen lämmityskustannusten noustessa

perussuomalaisten veropolitiikka perustuu periaatteelle että verot on maksettava maksukyvyn mukaan

haja asutusalueiden asukkaiden kohtaloksi voikin koitua se että he joutuvat ensi talvena tyytymään takkalämmitykseen sekä hoitamaan kauppa asiansa jatkossa polkupyörällä kulkien sillä rahat eivät riitä sähkölaskuun tai auton tankkaamiseen

ansiotuloverotuksen kiristäminen ylimmissä tuloluokissa ei vähennä kansantaloutemme dynaamisuutta

arvoisa herra puhemies

esittämämme indeksikorjaukset pieni ja keskituloisten ansiotuloverotaulukkoon sen sijaan parantavat kansalaisten ostovoimaa sekä ylläpitävät kotimaista kysyntää sillä tämä tuloluokka käyttää suuremman osan tuloistaan kulutukseen

tämä vastauksena ministeri guzenina richardsonille ja tämän voitte todeta kurikan kaupunginvaltuuston ja hallituksen eri pöytäkirjoista olen siellä valtuutettuna

jo edellisellä energiaveronkorotuskierroksella suomen kuljetus ja logistiikka ry arvioi että polttoaineveron kiristäminen lisää kuljetusalan yritysten kuluja useilla tuhansilla euroilla vuodessa

teidänkin puolueenne viime viikolla taisi tuossa yhtiöittää vesiliikelaitoksen meidän porukka on ollut sitä vastaan ainoana minä siinä kärjessä

perussuomalaiset eivät voi hyväksyä arvonlisäveron korottamista sen kaikissa verokategorioissa sillä se on suora ryöstö lapsiperheiden vanhusten ja vähävaraisten kukkarosta heidän käydessään ruokakaupassa apteekissa tai käyttäessään joukkoliikennettä

meillä on käynyt asiantuntijoita meidän eduskuntaryhmässämme erittäin paljon kertomassa eri näkökulmista tästä asiasta ja on tultu siihen lopputulokseen että on ehdottomasti jos jotain halutaan kuntakentällä tehdä otettava lisäaikaa

perussuomalaiset haluavat lopettaa suurkorporaatioiden osinkotulokeinottelun asettamalla listatuista yrityksistä nostetun osingon täysin veronalaiseksi

me olisimme vain toivoneet että olisi otettu yhdessä oppositiohallitus aikalisä pantu tämä hyllylle eikä politikoitu tällä asialla niin kuin nyt ikävä kyllä hallituksen toimesta tehdään ja olisi tehty hyvää yhteistyötä

edelleen kuitenkin tuettaisiin suomalaista yrittäjyyttä sillä suurin osa listaamattomista pk yrityksistä nostaa alle tämän summan osinkoa vuodessa

perussuomalaisilla on lisäksi tahtotila parantaa työllistävien kasvuyritysten toimintamahdollisuuksia pk yritysten osalta vapauttamalla ne yhteisöverosta mikäli ne eivät nosta yrityksestään osinkoja

arvoisa herra puhemies

samalla suomi uudistusta ajava hallitus haluaa pakottaa kunnat kilpailuttamaan julkisen palvelutuotantonsa minkä välitön seuraus on se että hoito ja hoivapalveluiden järjestäminen valuu ulkomaisessa omistuksessa oleville terveysalan megayrityksille

hallitus ei kitke harmaata taloutta ahkerasti

eun halpatyövoiman vyöryn aiheuttaman kaaoksen takia rakennus ja ravintola alamme tila on karmaiseva eikä kotimaisella rehellisellä yrittäjällä ole kohta mahdollisuutta toimia näillä aloilla

ay liikkeelle olisi lanseerattava kanneoikeus jolloin oikeuteen saataisiin ne yritykset jotka törkeästi laiminlyövät työoikeudellisia velvoitteitaan halpatyövoiman avulla

ihan ei ole itselleni hahmottunut se minkämoisesta kriisistä tässä nyt on kyse kun on aluksi oltu itse tulittamassa hamuamassa suurta sinkoa ja nyt sitten turvaudutaan palomuuriin

hallitus on myös vitkutellut tilaajavastuulain kokonaisuudistuksen toteuttamisessa ja luvannut sitä koskevan selvityksen vasta ensi keväänä

tällä eduskuntakaudella euroopan unionin kehitys kohti liittovaltiota on kiihtynyt huolestuttavalla ja salakavalalla tavalla

mutta selvä ristiriita tässä on olemassa ja ymmärrän itse tilanteen niin että tietyllä tavalla pääomapiirit tulittavat yhteiskuntaa saadakseen omansa pois ja vähän vielä päälle korkoja

eun perussopimusten kieltämä euromaiden keskinäinen vastuu toistensa veloista on ovelasti kierretty rakentamalla vakausmekanismit ervv ja evm virallisen eun ulkopuolelle

ulkomaisille yrityksille olisi myös perussuomalaisten mielestä linjattava rekisteröintipakko että viranomaiset ylipäätänsä olisivat tietoisia maassamme aliurakointia suorittavien rakennusalan yritysten määrästä

siihen alun perin lähdettiin vastaamaan etsimällä sinkoa hakemalla tulivoimaa ja se ei ilmeisesti onnistunut

norsunluutornista operoivan eu tuomioistuimen päätöksen myötä suomeen veronsa maksavat eu alueen kansalaiset saavat kansallisessa verolainsäädännössämme määritellyn kotitalousvähennyksen jatkossa muun muassa ulkomailla sijaitsevien asuntojensa remontteihin

nyt sitten uskotaan että rakentamalla mahdollisimman kallis palomuuri tämä kriisin eskaloituminen saataisiin estettyä

yksi yksittäinen toimivallan siirto ei monenkaan mielestä edellytä sitä että päätös olisi hyväksyttävä eduskunnassa kahden kolmasosan määräenemmistöllä tai jopa kahden eri eduskunnan toimesta jättäen asia lepäämään vaalien yli

tämä ei kuulosta kovin järkevältä

omasta mielestään ei ainakin suomeen ei mielestäni ainakaan suomen ei pidä lähteä tässä toisten sotia sotimaan

mutta jos kaikki toimivallan siirrot laskettaisiin yhteen olisi kokonaisvaikutus niin huomattava että valtaosan mielestä kyse olisi merkittävästä toimivallan siirrosta ja näin ollen asia pitäisi käsitellä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä

en malta olla ottamatta kantaa tähän perustuslakikeskusteluun kun olin viime kaudella siellä perustuslakivaliokunnassa ja sitä kautta hallitsi tämä eurokriisi joka toki on vieläkin akuutti asia

perussuomalaisilla jos keillä on täällä ollut alusta alkaen johdonmukainen vaihtoehto

tämä tulee maksamaan suomelle miljoonia

arvoisa puhemies

taloudellisten vastuiden osalta on alettu harrastaa ajattelua että jos emme ota toisten maiden riskejä kantaaksemme se olisi joidenkin mielestä kaikkein suurin riski

nyt on sitten tämä pakolaiskriisi

se on ollut se että markkinat kantakoot vastuun niistä riskeistä jotka olisivat realisoituneet ilman näitä tukipaketteja ja siinä pelissä suomalaisilla oli hyvin vähän menetettävää

yksi sellainen argumentti mitä perustuslakivaliokunta silloin eurokriisin yhteydessä paljon tarkasteli on se pystyykö valtio onko valtiollamme mahdollisuudet vastata niistä velvoitteista jotka sillä suomen perustuslain mukaan ovat ja tarkastelussa ovat nimenomaan nämä meidän taloudelliset kokonaisvastuumme

kysehän oli isojen maiden pääomapiirien ja pankkien sijoituksista niitten pelastamisesta ja samalla näiden isojen maiden pelastamisesta

nyt onkin mielenkiintoista nähdä etenkin mikäli tämä pakolaiskriisi kevään myötä yltyy onko tämä argumentti yhä relevantti myös tämän pakolaiskriisin yhteydessä käytävässä keskustelussa ja päätöksenteossa koska mielestäni se on

meiltä siis on turha mielestäni perätä vastausta tällaiseen kysymykseen kun olemme koko ajan tarjonneet alusta lähtien johdonmukaisen vastauksen

kun vakausvälineen alkuperäinen koko ei riittänytkään vaan tarvittiin lisää takauksia ei aiempaa riskiarviota todettu epäonnistuneeksi vaikka riskin realisoitumisen estäminen perustui lisänokitukseen

yksi ongelma sen sijaan mikä hallituksella on nyt on se että suomen perustuslaki kävelee näitä ratkaisuja vastaan

nokituskaan ei riittänyt vaan euroopan keskuspankki ekp on joutunut antamaan lupauksen että se tarvittaessa rajattomasti ostaa ongelmamaiden joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta meidän piikkiimme mikäli markkinavoimat lähtevät koettamaan kepillä jäätä eli nostamaan esimerkiksi kreikan korkoja

nyt on jo väläytelty että euroopan keskuspankin mandaattia muutettaisiin pysyvämminkin ja setelipainot laitettaisiin laulamaan talous vauhtiin

vastuiden jakamisen seurauksena on luotu myös talousunionisopimus joka säätelee julkisen alijäämän määrää riippuen tietenkin siitä mikä milloinkin on liittovaltiokehityksen etu

nyt kun tätä on lähdetty jostakin ihmeen syystä korottamaan niin vaikka suomi olisi voinut estää sen kapasiteettien korottamisen tällä paljon puhutulla yksimielisyysvaatimuksellansa niin se ei silti estänyt

arvoisa puhemies

suomen kannattaa olla itsemääräämisoikeutemme ja vientiteollisuutemme sekä joka tapauksessa edessä olevan taloudellisesti tiukan yhteiskuntapolitiikan ja sen hyväksyttävyyden mahdollistamiseksi eturintamassa hakemassa ulospääsyä erityisesti talous ja rahaliitosta eli kriisieurosta

no ymmärrän nyt niin että kun kerran lähdetään noinkin suurilla summilla korottelemaan kokonaisvastuuta niin silloin tilanne on se että näin toimitaan koska olisi kaikki mennyt omat ja lainatut

siinähän eu tuomioistuimelle luodaan toimivaltaa suomen valtion keskeisellä itsemääräämisalueella budjetin osalta

jälkimmäinen vaihtoehto edellyttää kansalaisten aktiivisuutta ja rohkeutta ja tämä kaikki sama pätee tietysti myös suomen jäsenyyteen euroopan unionissa johon aikoinaan todennäköisesti kansa saatiin harhautettua turvallisuuspoliittisin argumentein mikä sinänsä on aika paradoksaalista kun ottaa huomioon parhaillaan käytävän nato keskustelun tässä maassa

jostain syystä sitä hallituksen esitystä ei vieläkään kahden kuukauden jälkeen siitä kun se on allekirjoitettu ole tuotu edes perustuslakivaliokuntaan käsittelyyn

mutta siis minä kysyn hallitukselta mikä on se vaihtoehto joka on mahdollista toteuttaa suomen perustuslain puitteissa tai vähintäänkin sitten niin että täältä eduskunnasta löytyy määräenemmistö sellaiselle ratkaisulle

eli aikoinaan liityttiin turvallisuuspoliittisin perustein saatiin kansa uskomaan niihin mutta kun nyt tiedetään että lähes kaikki eu maat kuuluvat natoon ja suomella ei näin ollen ole mitään turvatakuita nyt siis ollaankin toistamiseen myymässä asiaa kansalle turvallisuuspoliittisin perustein eli nato jäsenyyttä mihin sinänsä en ota tässä puheessa nyt kantaa mutta kerronpa vain millä viekkaudella euhun on aikoinaan kansa viety

tähän ei ole tänään kyllä hallitus pystynyt vastaamaan

eli näen kyllä paikallaan sen että äänestetään eu jäsenyydestä kansanäänestyksellä

itse mielelläni äänestäisin ensisijaisesti eurojäsenyydestä mutta ottaen huomioon sen että eurojäsenyydestä ei päästy äänestämään aikoinaan vaan eurojäsenyys itse asiassa sisältyi tähän suomen liittymissopimukseen euroopan unionin osalta näin ollen voidaan katsoa oikeutetuksi että päätetään sitten vaikka suoraan siitä kuulutaanko euhun

arvoisa herra puhemies

tervehdin ilolla tätä hallituksen esitystä

tällä vähennetään niitä ylimääräisiä vetovoimatekijöitä joiden perusteella suomeen kohdistuu tätä niin sanottua turvapaikkaturismia ja tällä myös tukitaan porsaanreikiä kun enää ei sitten myönnetä humanitäärisen suojelun perusteella näitä oleskelulupia

mutta se täytyy tiedostaa että mikäli tätä keskustelua ei päästä käymään ja siihen ei tule riittävää painetta

ainakin nämä viime vuodet ovat osoittaneet että vain tällainen kansanäänestys aiheuttaisi sen riittävän paineen käydä se keskustelu siitä halutaanko olla osa liittovaltiota vai ei

perusteluna heillä on tämä että mikäli heiltä evättäisiin sitten uuden lainsäädännön myötä tämä jatkolupa voisi syntyä paperittomia eli he jäisivät luvatta tänne suomeen

mutta esimerkiksi euro ei tule pysymään pystyssä ilman syvenevää integraatiota ilman yhteisvastuiden kasvattamista ja näin ollen on syytä tiedostaa että meillä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa jos tätä asiaa katsotaan hieman pitemmälle

siis se ettei halua poistua maasta olisi peruste että saat sitten luvan olla maassa ja tämä on kyllä aivan kestämätön peruste vaikka sinänsä ymmärrän niin kuin inhimillisestä näkökulmasta että on sääli heidän kannaltaan jos näin uuden lainsäädännön myötä sitten heidän tilanteensa muuttuu mutta emmehän me voi yhteiskuntana sallia tällaista poikkeusta ja sen takia tätä muutosesitystä minkä sdpn edustajat tässä tekivät ei tule kannattaa

ne ovat liittovaltion tie tai itsenäisen valtion tie yhteistyössä muitten kansallisvaltioiden kanssa

se että rkp ja vasemmistoliitto ovat tehneet vastalauseen jolla esitetään koko esitystä hylättäväksi ei tietenkään ketään varmaan tässä salissa yllätä

kuten aiemmin täällä tänään totesin pidän aika selvänä sitä että mikäli ruotsin kielen opiskelusta tehdään vapaaehtoista niin varmasti sen opiskelu myös vähenee mutta se on luonnollinen kehitys ja tilalle voidaan ottaa muita kieliä joita tosiaan tarvitaan kun eletään kuitenkin globaalissa maailmassa

näin ollen on vähän kohtuutonta että koko kansakunta sitten pannaan lukemaan ruotsia pakollisena eikä se välttämättä ole ruotsin kielen maineen ja kiinnostavuudenkaan kannalta järkevä tie

arvoisa herra puhemies

olen sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa kysynyt

on myös selvää että jos ruotsin kieltä ei sitten sen valinnaisen lukemisen takia niin paljon valittaisi ja näin ollen sitä ei niin moni ehkä sitten osaisi ainakaan jos lasketaan osaamiseksi se niin sanottu paperilla osaaminen niin voi olla että tietenkin se olisi haitta joillekin henkilöille esimerkiksi etenemisessä virkauralla tai joidenkin tiettyjen työpaikkojen saannissa

mikäli avioliitosta tehtäisiin sukupuolineutraali muutettaisiinko silloin tulevaisuudessa sukupuolineutraalisuuden nimissä mahdollisesti myös muita asioita jotka on tähän asti määritelty sukupuolen perusteella

ainakin tähän asti homoseksuaalisuuteen ja homoseksuaalisiin parisuhteisiin liittynyt lainsäädäntö on poikinut aina uusia vaatimuksia joita on perusteltu edellisillä lakimuutoksilla

arvoisa herra puhemies

muutama lisähuomio tähän käytyyn keskusteluun

ja tästä seuraisi varmasti se että vaatimukset ruotsin kielen muuttamisesta virallisesta kansalliskielestä vähemmistökielen asemaan kasvaisivat ja pidän sitä myös luonnollisena ja näin ollen kehityksenä jota ei pidä vastustaa mikäli näin käy koska minusta ei ole oikein että keinotekoisesti pönkitettäisiin sitten kansan enemmistön vaatiessa muutoksia tilanteeseen sitä olemassa olevaa tilaa etenkin kun kyse on tosiaan niin selkeästä enemmistöstä erilaisten tutkimusten mukaan

ensinnäkin joistakin puheenvuoroista on saattanut saada sen käsityksen että ruotsin kielen opiskelu lukioissa olisi muuttunut vapaaehtoiseksi

tällä hetkellä heteroseksuaalisuutta ja homoseksuaalisuutta ei ole syystä tai toisesta rinnastettu toisiinsa koska homopareilla ei ole esimerkiksi oikeutta avioliittoon eikä oikeutta adoptoida lasta toisin kuin heteropareilla

näinhän ei asianlaita ole vaan siellä on edelleen muistaakseni viisi kurssia jotka on pakollista suorittaa ja näin ollen tämä opiskelurasite joka on olemassa on säilytetty ja se on pois muiden kielten opiskelusta

jos homopareille kuitenkin annetaan kansalaisaloitteen hyväksymisen myötä nuo kaikki samat oikeudet silloin jotkut saattavat katsoa että homoseksuaalisuus periaatteellisella tasolla rinnastetaan heteroseksuaalisuuteen

käytännön tasollahan se ei heteroseksuaalisuuteen koskaan rinnastu koska homoseksuaalisesta suhteesta ei ole mahdollista syntyä jälkikasvua

mielestäni nyt ei saa antaa tuumaakaan periksi tässä tilanteessa ja mielestäni tämä keskustelu täällä on ollut osittain vähän todellisuudesta vieraantunutta ja ylipäätäänkin tämä kielipolitiikka jota meidän maassamme harjoitetaan on kyllä todellisuudesta vieraantunutta

arvoisa puhemies

näin ollen mikäli tämän potentiaalisen vetovoiman katsottaisiin kuitenkin olevan homoseksuaaleilla samanlaista kuin heteroseksuaaleilla silloin loogisesti ajateltuna tulevaisuudessa saattaisi esiintyä vaatimuksia koskien sitä miten esimerkiksi yleiset peseytymis ja saunatilat järjestetään

sitä ei voi todellakaan olankohautuksella ohittaa puhumattakaan siitä että me lähtisimme opettamaan ihmisille miten heidän pitää ajatella tästä asiasta

kun on kuitenkin kyse sdpn vastalauseesta liittyen paperittomiin niin aina pitää olla varovainen koska teidän puolueenne piiristä viime kaudella ja viime hallitus esitti tätä lainsäädäntöä paperittomille terveydenhuollon lisäämiseksi

mutta samaan aikaan jonot kasvavat kun vähennetään näitä paikkoja ja näitä hoitajia siirtyy yksityiselle sektorille ja kunta ottaa pienissä kunnissa ei ole käytännössä kovin paljon edes kilpailua kalliilla maksusitoumuksilla näitä paikkoja

jos ollaan sitä mieltä että ruotsin on syytä olla vapaaehtoista niin mielestäni ei ole syytä vesittää tätä ajatusta sillä että lanseerattaisiin joillekin alueille ikään kuin pakollinen venäjän kielen opiskelu sitten eli pakkovenäjä

täällä keskustelussa esimerkiksi entinen opetusministeri gustafsson kertoi että kun lukiossa ruotsin kielen kirjoittamisesta on tehty vapaaehtoista niin sitä ei niin moni kirjoita

mielestäni ei ole syytä tehdä minkään sortin kompromisseja ja perustelen tätä ihan sillä että emmehän tiedä millä puolella suomea tulemme esimerkiksi töitä tekemään ja näin edespäin

vaatimuksia saattaisivat esittää esimerkiksi tällaiset naiseksi pukeutuvat homomiehet tai keskenään naimisissa olevat lesbonaiset tai homomiehet jotka kokisivat ongelmaksi sen että he joutuvat olemaan samoissa yleisissä peseytymistiloissa sitä sukupuolta edustavien henkilöiden kanssa johon he voivat potentiaalisesti tuntea seksuaalista vetoa

mutta on hyvä kuulla että siinä ei ole kyse mistään sellaisesta mistä aiemmin on ollut kyse sdpn linjassa suhteessa paperittomiin

arvoisa herra puhemies

hän sanoi sitten että ei ole tilalle kuitenkaan valittu mitään muuta että tilanne tässä suhteessa ei ole sellainen kuin täällä väitetään että ikään kuin luettaisiin sitten muita kieliä enemmän

huolimatta sinänsä positiivisesta hallituksen esityksestä joustavaa hoitorahaa koskien on hallituksen politiikka lapsiperheitä kohtaan kokonaisuutena tarkastellen kylmää

jos tälle kielelle kuten ruotsille ei monella ole sitä käyttöä ei se auta vaikka sitä kieltä alettaisiin opiskella kuinka nuorena hyvänsä

te ajatte yksityistä linjaa vanhustenhuollossa ja sitten näille hoitajille annetaan siellä korkeammat palkat ja sitten puuttuu julkiselta puolelta

mutta en yhtään ihmettele että herra gustafsson on entinen opetusministeri koska hän jätti kertomatta sen että lukiossa edelleenkin on ne samat viisi kurssia pakollista ruotsin kielen opiskelua että mitenkä ihmeessä joku voi siten

yhtenäisen lainsäädännön myötä homoseksuaalisuuden rinnastaminen virallisesti heteroseksuaalisuuteen voisi vastaavasti saada jotkut heteroseksuaaliset henkilöt kysymään rikkoisiko tällainen edellä kuvaamani tilanne mahdollisesti heidänkin oikeuksiaan

arvoisa herra puhemies

edustaja vikman heitti pallon perussuomalaisille ja potkaisen sen takaisin teille

kyse on lastenkin oikeudesta

haluan korostaa sitä että meillä on paljon oppimisvaikeuksia tässä maassa meillä on käytöshäiriöitä

kiitos

minä ymmärrän että teidän linjanne lähtee myös tässä puolustusratkaisussa siitä että te viette meitä kohti natoa te viette kohti eun liittovaltiota te hyväksytte mekanismit välineet unionisopimukset tulevaisuudessa perussopimusmuutoksetkin ja vieläpä tavalla joka on hyvin kyseenalainen suomen perustuslain kannalta

mitenkä ihmeessä valittaisiin lisää kieliä jos se sama opiskelurasite rasitteeksi ainakin monet sen kokevat on ennallaan

niitä on ikävä kyllä enemmän kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten ja aivan riippumatta siitä mikä on luokkakoko

lapsiperheiden köyhyys on akuutti ongelma johon täytyy löytyä lääkkeitä jo pelkästään senkin takia ettei maamme ikäjakauma tule entisestään vääristymään

hallitus yritti siirtää maalia pallon luokse eikä panna palloa pussiin

kyllä tämä vääristely mitä hänkin tässä esitti on kerta kaikkiaan häpeällistä tämän kansalaisaloitteen suhteen

näin on ikävä kyllä käynyt ja tähän ei mielestäni sovi se ajatus että varhennettaisiin kieltenopiskelua ja lisättäisiin sitä

sitten ihmettelen sitä miksi kehitysapu on edelleen varsin koskematon momentti budjetissa

arvoisa puhemies

jos sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksytään mutta tällaisia edellä mainitsemiani vaatimuksia ei homoseksuaalien taholta lähimpien vuosikymmenien aikana tultaisi esittämään kertoisi se mielestäni siinä tapauksessa että homoseksuaalisuutta ei voi asiana tai ilmiönä rinnastaa heteroseksuaalisuuteen